väite ja kytkentä on ministerin suusta ala arvoinen ja totuudenvastainen varsinkin kun muut pohjoismaat ruotsi etunenässä ovat tiukentaneet omia maahanmuuttolakejaan

okei

nettiriippuvuus eli kontrolloimaton tai hallitsematon internetin käyttö muodostuu kuitenkin monista osatekijöistä joista osa tarkoittaa muutenkin esiintyvän riippuvuuden toteutumista verkon keinoin

aivan niin kuin näissä siirtomaksuissa jopa aamulehti huomasi että ei kannata enää välittää mitään siitä kuinka paljon kuluttaa energiaa koska siirtomaksut ovat suurempia ja totta kaihan ne ostajat tajuavat että tätä voi rokottaa vaikka vanha ministeri pekkarinen puhuisi mitä

eli tässä on kyse juuri yhdestä lausekkeesta ja minä ihmettelen sitä miten te olette voineet päästää tämän tähän kun tämä on vielä eu lainsäädäntöä vastaan tämä ei tiukenna vaan just ratkaisevassa kohdassa väljentää

tai siis tässä jälkimmäisessä merkityksessä siinä edellisessä kyllä voi tarkoittaa myös puhemiestä jos tämmöinen tarkennus sallitaan

eli minä väittäisin että tämä vrn kilpailuttamis tai lihoiksilyömisjuttu on näitä viimeisiä niittejä mitä ikinä tähän on tulossa

on pakko ihmetellä kuinka hallituspuolue rkp ilman minkäänlaisia varsinaisia todisteita syyttää toista suomalaista demokraattista eduskuntapuoluetta perustuslain rikkomisesta

mutta tässä asiassa sanoisin sen että tämä on johtanut kaikennäköiseen esimerkiksi poistokalastuksesta ei puhuta mitään ja kuitenkin rkpn hallinnoimilla seuduilla oli justiin iso sivun juttu iltalehdessä kalastetaan kuhan kutupaikoilta myös jalokalat pois

niin kuin aikoinaan juicelle opetin kun hän takertui sinuheen että ei mitään uutta auringon alla elämä on kuiteskin niin että koko ajan on uutta auringon alla ei se ole ympyrä jossa mennään ei se ole poliittinen ansa jossa mennään koko ajan samaan vaan se on kierre joka koko ajan ylöspäin henkisesti ja vahvassa kehityksessä kehittyy kunhan ihminen innostetaan siihen näkyyn sen ylläpitämiseen joka tuottaa sitten sitä

keskusteluriippuvuus nettipeliriippuvuus nettirahapeliriippuvuus nettiseksiriippuvuus nettiseurusteluriippuvuus verkkoyhteisöriippuvuus informaatioriippuvuus surffailuriippuvuus mobiiliriippuvuus yleinen tietokoneriippuvuus

tämä laskentapohja muutettiin muutenkin kaikennäköisissä eläkejutuissa ja muuta mutta siitä saatte tietysti tämä solidaarisuusperversio vielä on oikein hyvä nimi oikeastaan sille että vedottiin siihen että vähempiosaiset heikoimmille joutuvat ihmiset osallistuivat sitten koko kansan yhteisiin talkoisiin

oikeastaan niin kuin itsetunto ongelma onkin tässäkin mielessä sittenkin suomenruotsalaisilla jotka rodullisesti nyt tämä oli huumoria silloin aikoinaan tunsivat olevansa ala arvoista rotua kun ruotsalaiset meitä leimasivat rasistisesti

tästä esimerkkinä vielä lyhyesti se että meillähän ajettiin tässä älyttömässä pendo kilpailussa suomalainen junan ja vaunujenrakentamistaito lähes kokonaan alas

kuten äsken tuossa sanoin olen kuullut ja olen saanut yhteydenottoja aika paljonkin ja kuullut kokoomuksen omalta taholta että tämä olisi pitänyt vetää aikaisempaa jo pois koska tämä on tavallaan häpeä että tämmöistä niin kuin tuodaan tänne koska tämä läpinäkyvyydessään tavallaan paljastaa liikaa siitä että meidän nykyinen hallituksemme jyrää armottomasti tämän tuottavuusohjelmiinsa liittyvän paketin läpi

pääministeri vanhanen yllätti eilisessä tv tentissä myönteisesti toteamalla asian yhteydessä selkeästi että hänen mielestään nykyiset suomalaiset puolueet noudattavat perustuslakia ja ovat demokraattisesti pelisääntöjen puitteissa mukana mutta kulttuuriministeri wallin ei pääministerin asiallista todistusta kuitenkaan noteerannut vaan jatkoi peliään löysiä puheita toimittajien provosoimana

ne olivat kaikki suomalaisia innovatiivisia asioita mutta aina kun suomalaista innovatiivisuutta näkyy pienessä mikroyrityksessä tai pienen pienessä keskisuuressa niin se on ikään kuin tämän mantran vihollinen tämän suomen mediamantran että me olemme yritysten puolella mutta ainoastaan näitten ylikansallisten suuryritysten

nimitin aikoinaan vaasan läänin läänintaiteilijana rkptä ryöstökalastuspuolueeksi koska vaasan läänissä sai huoletta suhteilla kalastaa kuinka halutaan ja nyt tämä poistokalastus on sallinut tämän mahdollisuuden

eivätkä ressukat tajua että heidät on täysivaltaisesti jo moneen moneen kertaan hallituksiinkin hyväksymällä peräkanaa otettu suomalaisuuteen täysillä mukaan

suomi sen sijaan on ja eestin kieli on

ensinhän ennen kuin sataa varat tai varaus kerääntyy isoihin pilviin sitten salama leikkaa ne halki ja sitten sataa

mutta nyt tuo aikakin näköjään kuluu

kiitoksia

suomi tarvitsee tässä teosto asiasssa ja näissä tekijänoikeuslaeissa todellisen uudistuksen jossa palkitaan juuri niitä ihmisiä jotka ovat jopa vaarallisia vaarallisempia kuin kukaan muu mutta heillä on käsittämättömän syvä yhteisyyden tunne siitä miten tämä kansakunta voi todella saavuttaa sen tulevaisuudenvisionsa

ukkolakin mainitsi kyseisin tsekkitaustaisen kirjailijan kehuvat sitä kuinka upea ja hyvä kieli suomi on kun sen on oppinut

meitä se uskaltaa kyllä pilkata kansanedustajien arvohan ja arvonanto on viety aika hyvinkin mutta tässä nyt media ei uskalla edes ruveta lyömään akateemisia ihmisiä ja professoreja koska siinä ei rahakaan auta kuka tässä saattaa olla oikeassa

sitten katsotaan sataako laariin niin kuin ennen satoi kun oli eräs puolue hallituksessa ehkä myös kansalle vai viedäänkö tuhatkin tästä yhteisestä

arvoisalta pääministeriltä aikooko hän jatkaa eilisellä oikeudenmukaisella linjallaan ja panna ministeri thorsin aisoihin ja lopettaa tämän puheet perustuslakia noudattavan suomalaisen demokraattisen eduskuntapuolueen epäoikeudenmukaisen parjaamisen ja panettelun

tuleeko tuhat vaihe jossa viedään yhteisestä pesästä loputkin solidaarisesti

eli kun voimme lainsäädännöllä itse päättää sen tulevaisuudestamme että ihmiset löytäisivät uuden tavan katsoa indoeurooppalaiseen kulttuuriin ja kaikkeen niin mehän teemme sen emmekä mene siihen helppoon mitä ministeri thors sanoo

eli tämä on ennen kaikkea pelkkää näytelmällistä juttua jonka ainoa tavoite on se että jotkut taustavoimat jotka sitten rahoittavat näitä puolueita ja muuta vastaavasti ja mediakoneistot saisivat enemmän ja enemmän rahaa jotta pystyisivät hämäämään ja pitämään kansan tyytyväisenä

eli lyhyesti vielä tähän sanon sen että tosiaan tämä on tavallaan ihan okei paperi mutta se mikä tämän toiminnallinen sisältö on ja mihin tämä käytännössä liittyy ja miten tämä sitten käytännössä toteutetaan niin tosiaan täällä ed

kun viimeksi kysyin tästä syksyllä silloin oli jo televisio ja kaikki pois ja kysyin silloin aikoinaan thorsin asemasta

niin kuin sanoin kaikki tanskalaiset ruotsalaiset norjalaiset islantilaiset pääsevät meidän kansalaisiksemme epädemokraattisen helposti mutta eivät tee mitään varsinaisen suomalaisen kulttuurin eteen koska heidän ei tarvitse edes oppia suomen kieltä tai suomalaista kulttuuria tässä mielessä

en missään nimessä kannata tämän asian viemistä pitemmälle ja elän toivossa että ainakin vasemmistopuolueet jopa vihreät ymmärtäisivät tämän asian vaikka siltä pohjalta että jos on yksityisiä ratoja niin sitten alkaa hirveä ramppinki ja sitten saastuu luonto taas vähän enemmän kun rikkaat koko ajan ajavat vain tämmöisillä jotka olivat ennen kansan vehkeitä

tämä on jotenkin vähän älytöntä

lauslahti ja pari muutakin taisi sanoa sen että olisi pitänyt katsoa ensin kuinka tämä uudistettu yliopistolaki toimii koska sen edessä ovat ainakin tampereella professoritkin aikamoisen kauhuissaan että kaikennäköiset juoksupojan ja sihteerin ja muut vastaavat tehtävät joutuvat nykyään tekemään vaikka niillä hienot tietokoneet onkin

mutta voin nyt kysyä sitten aikooko pääministeri esimerkiksi täällä eilen ed

zyskowicz sanoi että muiden voimien hallituksessa on ollut nyt otettava turvapaikkapolitiikassa ohjakset kertoa meille nyt mitkä nämä muut tahot ja voimat ovat jotka nämä ohjakset ovat ottaneet ja aikooko myös pääministeri pistää ministeri thorsin vastuuseen niistä syksyisistä pehmoisista puheista kun hän levitteli täysin vääriä huhuja perussuomalaisista ja nyt puhuu koko ajan antaa väärää tietoa avainlapsimäärästä eu linjasta tai pohjoismaiden linjasta ettei ole muka yhteistä linjaa olemassa

eli me lainsäätäjinä päätämme näistä asioista ja toivon että tästä yhteiskunnasta löytyy sitä huolta mitä eun sisältäkin

kun minäkin näin sen uskomattoman tekeleen mihin nykyään hiostetaan ne ihmiset joilla olisi ihan muutakin tekemistä kun niitä opiskelijoitakin on suhteessa yhteen professoriin enemmän kuin koskaan ja professoritkin ovat aika arvostettuja ja fiksuja heilläkin olisi ihan muuta tekemistä niin tämä liittyy tähän samaan hiostus haltuunotto ja tuottavuusohjelmaan aikamoisen vahvasti ja olisi ilman muuta pitänyt katsoa ja seurata sitä mitä tästä tulee

aivan jopa voisi sanoa niin kuten tänään helsingin sanomissa hyvin kuuluisa toimittajakin totesi että rkp alkaa olla kaikista vakavin uhka sille että nekin jotka arvostavat ruotsin kieltä eivät tykkää enää siitä politiikasta yhtään miten sitä ajetaan väkisin suomessa niin ettei kuunnella kansalaisten mielipiteitä

anteeksipyyntö hyväksytty ja tosiaan ei meikäläisellä päinvastoin tommy tabermann oli täällä paras ystäväni kansanedustajista aikoinaan ole mitään ollut koskaan suomenruotsalaisuutta vastaan tai kohtaan mutta tämä kriittisyys näitä tiettyjä ylikorostuneita etuja kohtaan ylessä tai opiskeluun pääsyssä aiheuttaa valitettavasti liian rajuja primitiivireaktioita tuolla äärioikeistossa mikä sitten johtaa meidän leimaamiseemme meidän jotka tuomme sen asian esiin ja kysymme kuinka demokraattisessa maassa jotkut voivat olla aivan kuin animal farmissa etuoikeutetumpia kuin toiset

kun täällä kauniisti puhutaan suvaitsemattomuudesta ja oikeudesta niin olen huomannut kyllä sitä erityisesti rkpn ja jopa demarien ja kokoomuksenkin riveissä

minä tietenkin jotenkin yhdyn tähän vastalauseeseen mikä täällä on ainakin jossain tai voin minä nyt yhtyä siihen ihan kokonaankin ja jatkan tosiaan sen ihmettelemistä kuinka hyvä säkä meillä kansanedustajilla ja oppositiolla on käynytkin että ainakin nyt tältä pohjalta lopultakin saattaa käydä niin että yliopistoväki herää muuhunkin kuin ainoastaan sellaiseen kummalliseen luuloon siitä että yhteiskuntaan ei tarvitse enää palata kun on kerran päässyt sitä tarpeeksi korkealle karkuun

aikoinaan minulle neuvottiin että pidä varasi tästä poliittisesta metodista jota me nimitämme yleensä skitsofreniaksi aika pitkälle psykologien parissa eli että kaikki käännetään ikään kuin minä olisin sanonut jotain sen kaltaista johon ed

arvoisa puhemies

tulin tähän puhumaan ettei käy niin kuin äsken että ilmeisesti tulin vähän myöhässä ja vastinenappi ei toiminut

kun kehuin vaasan lääniä justiin siitä kun elokuvia myöten aikoinaan tuli suomenkielisten oikeudeksi se että kun vallesmannit ja muut puhuivat ruotsiksi niin kerroin sen että se on hyvä että se tapahtuu siellä ja silti

otan omaan piikkiin

ensin kun ministeri ei ole paikalla ja kun olen luonteeltani sellainen ja jo sen ikäinenkin tavallaan kommentoin tässä nyt eräisiin puheenvuoroihin alussa

jopa se että on opiskellut lukenut tietää historiansa ja kaikki tämmöiset että tuo täällä tutkittua tietoa esiin sekin leimataan täällä eduskunnassa pelkästään puoluepoliittisista syistä useasti rasistisesti tai mustavalkoistetaan

samaan syssyyn menee sitten ed

esimerkiksi kun edustaja wallinheimo puhui tästä eri tavalla kehittymisestä niin jääkiekossahan on tunnettua se että alkujaan kun kaikki oli vielä mystiikkaa niin varsinkin naispuoliset ennustajat ihmettelivät aina minkä takia huippujääkiekkoilijoissa on aina tiettyjä horoskooppimerkkejä

minun mielestäni kun mennään siihen missä järjestyksessä kielet ovat kehittyneet niin englanti on viimeinen kieli joka uudisti itsensä sillä lailla että se otti latinat ja ranskat mukaan ja seuraava sivistyskieli joka on kerännyt myös kaikki tämmöiset indoeurooppalaisten kielten jutut on suomi

sen takia kysyisin vielä edustaja östmanilta kun hän kauhisteli perussuomalaisten puheita mustavalkoisia hirveitä ehkä hirveä oli nyt liikaa että mikä näissä järkevissä puheissa näissä kriittisissä asioiden esiin tuomisissa oli muka niin kauheata että suomalainen puolustaa suomalaisuutta ja katsoo vähän semmoisten maitten perään joilla ei mikään lainkuuliaisuus eikä verojen maksu eivätkä ihmisarvot ole kunnossa

sen takia minusta on alentavaa että jotkut tämän tasoiset edustajat antavat käsityksen että ikään kuin joku perussuomalainen olisi jotenkin yksinkertaisempi tai tyhmempi kun suomi on kansakuntien joukossa monessa mielessä juuri osoittanut sen että tällä kielelläkin se hallitsee tämän perusindoeurooppalaisen sivistyksen

mikä siinä on niin väärin että suomalainen ei saa vaatia heiltä jotka tänne tulevat sitä että heilläkin olisi vähän niin kuin demokraattisempi naisista välittävämpi koulutuksellisempi sen kaltainen uskonto joka ottaa muut huomioon

ei se leimataan ja kun meillä on valitettavasti yksi puolue joka käyttää sitä liikaa hyväkseen tuolla äärioikealla niin he oppivat vielä suomessa ei suomalaisina maan tavalle vaan erään puolueen kikkailun leimata suomenkielisiä suomalaisia jatkuvasti niillä samankaltaisilla aika alhaisilla jutuilla joista filosofi himanen varoitti myös päämi nisteriä

mutta tiede tavallaan ratkaisi tämän ongelman

jos tällä tasolla lakia säätävä elin ei pysty olemaan oikeudenmukainen eikä kuuntelemaan mitä toiset edustajat puhuvat niin kuinka te kehtaatte tulla tänne esittelemään jotain sorrettua rkpläistä vähemmistöä vakavalla naamalla ja sitten leimaatte jotkut muut esimerkiksi puheista

jos nyt tässä mentäisiin niin kuin lukiossa tai sitten yliopistossa niin silloinhan pitäisi antaa näille pienempikasvuisille pojille myöhempään kun he ovat saaneet miehen mittoja enemmän mahdollisuus näyttää kykynsä

ellei henkinen taso nouse ellei toisia kuunnella oikein ellei politiikka aidosti suomessa yhdisty niin meillä ei

oinonenkin puhui vähän huolimattomasti siitä tarvitseeko sitä ruotsin kieltä nyt ruveta opettamaan siellä koulussa pakolla

jos joku tiputetaan syrjäytetään niin on hyvin vaikea enää korjata sitä millään psykoterapioilla tai muillakaan vastaavilla koulukuraattorien tai pappienkaan palveluilla

aika moni

silppusäkkihallituksia alitusta ja kirsten obel keskustelu asiasta päätti asian käsittely käskyt

eli sen verran edustaja kivelään kun siinä semmoinen hengenmiehen sana kalskahti kun hän puhui tästä motivaatiosta ja siitä rupusakista että tavallaan hengellisellä kielellä voisi puhua niistä armolahjoista joihin ei meidän koulutusyhteiskuntamme koulumme eikä yliopistomme vastaa koskaan mitenkään

eli meillä joillakin on semmoisia lahjakkuuksia jotka eivät koskaan saa selkeätä tukea eivät löydä senkaltaisia ihmisiä avustamaan sitä kasvua jota justiin heidän erikoislahjakkuutensa tarvitsisi

siinä mielessä tämä kokoomuksen osan kokoomusedustajista puhe on vähän suun pieksentää että puhutaan aina innovaatiosta ja lahjakkuudesta ja silti koko tavallaan elitistinen aatemaailma ajaa pois lahjakkuuden luovuuden ja innovaation tällä koulutussysteemillä nykyään mikä meillä on

kiitos nyt lopetan

tutkimuksetkin arvoisa puhemies ovat nykyaikana ihan viimeiset semmoisia että köyhyys ei ole edes mikään loukku vaan köyhimpien lapset jotenkin tämän systeemin myötä ovat enemmän ja enemmän jäämässä koulutuksessa ulos asioista ja jälkeen

siis vaikka kuinka vannottaisiin ettei tässä ole kyse mistään elitismistä niin se on ikään kuin vaan niin että kun ei pysy mukana niin tippuu eikä sitten löydy muuta kuin tämmöistä nimellistä tukea

aivan kuten äsken sanoin tuossa vastauspuheenvuorossa kunnilta velvoitetaan tiettyjä palveluita kaikille tasapuolisesti ja tasa arvoisesti mutta kunnat eivät pysty näitä asioita järjestämään

sitten voidaan aina vedota lakiin ja lain asetuksiin ja lopulta syyttää kuntia siitä että vaikka me olemme hienoina päättäjinä tässä viimeisinä eliittihallituksina nyt toista kertaa peräkkäin päättäneet nämä asiat ne eivät ole silti toteuttaneet niitä

melkein arvasin mitä ed

kimmo kiljunen sanoo

mutta kaikki me tiedämme ainakin täällä luultavasti kaikki tietävät että tämä tilanne on tullut tämän kaltaiseksi lainsäädännön kautta

sen osuus on aina vaan pienentynyt mutta jatkuvasti sille on luvattu isompi osa kakusta jotta se tukisi hallituksien päätöksiä

tämä on kyllä

näin sen pitää ollakin mutta silti tässä kun jotkut ovat takertuneet tähän että minä olen nimennyt sen aikoinaan monen paikan syndroomaksi eli kun ihmiset hakevat moneen paikkaan varmuuden vuoksi jos he eivät johonkin pääse niin sitten heille pidettäisiin näitä paikkoja

nyt kun vedetään ihmisoikeudet tähän tällä tavalla niin kuin humanisti kiljunen vetää niin totta kai me voimme nähdä että on hyvä että ihmiset saavat kansalaisuuden vaikkeivät osaisikaan niin hyvin kieltä

historioitsijanakin ed

kun katselee mitä tahansa pelkästään kansanedustajia niin kun tähän eturiviin tulee niin aika monelta sitten jos on joskus ollut syrjäytetty ja väliinputoaja kansanedustajana ei enää kysytä paljon mitään koskaan vaan ainoastaan nämä jyrät joista voisi sanoa että he ovat käyneet yliopiston läpi professorikavereittensa kanssa nopeasti ja kiireellä ja saaneet ne tittelinsä sitten ovat asiantuntijoita

kiljunen tajuaa että tämä on järjestetty siksi että toisilla on paljon paremmat oikeudet täällä skandinaviassa käyttää suomea hyväkseen suomi neitoa hyväkseen pelkästään suomalaisen lainsäädännön takia

enkä ole kiristämässä mitään vaan edelleen sanon että me voimme herättää ihmiset näkemään toisella mielellä asioita pakottaa heidät houkutella suggestiivisesti oppimaan suomen kielen kauneuden ja rikkauden ja tajuamaan sen jotenkin muuten

myöhempään kehittyneet ja kansan syvistä riveistä nousseet ja viisautta hankkineet edustajat jopa puolueet kyseenalaistetaan sen takia koska heillä ei ole tätä elitististä brändäystä tässä meidän systeemissämme edes eduskunta ja parlamentaaritasolla

nythän me vaan lähinnä yhden puolueen yksisilmäisen mustavalkoisen politiikan takia koko ajan estämme toteutumasta sen asian mikä on ollut jo kauan ilmassa että nämä asiat voisivat olla rinnakkain mutta että suomen kieli todettaisiin vähemmistökieleksi euroopassa melkein uhanalaiseksi ja että sen oppimista sen säilymistä tuettaisiin kaikin mahdollisin tavoin myös tämän kaltaisen lainsäädännön muodossa

arvoisa puhemies

eli tämä ulottuu joka paikkaan että eihän se niin kuin